arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avioliittolakia rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidosta annettua lakia

haluan korostaa että esitys ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön

jo aikoinaan kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä myös valiokuntatyössä ilmeni että avioliittolain muuttamisella sukupuolineutraaliksi on muuhun lainsäädäntöön heijastevaikutuksia jotka on selvitettävä

lakivaliokunta on nimenomaan pitäytynyt vain ja ainoastaan näissä laeissa ja tästä äsken mainitsemastani muutoksesta sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön jota valmistellaan erikseen työ on vielä kesken ja lakivaliokunta piti tärkeänä että myös tämä lakipaketti tuodaan eduskunnalle ja valmistellaan asianmukaisesti

edellinen eduskunta ilmeisesti kovalla kiireellä aikanaan hyväksyi esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön

valiokunnan saaman selvityksen ja tekemän työn mukaan valiokunta puoltaa tätä hallituksen esitystä lakiesitysten hyväksymistä muutamin pienin muutoksin muutosesityksin ja ehdotuksin

itsekin olin silloin vielä asiantuntija nythän en sitä enää täällä talossa ole mutta kävin valiokunnissa kuultavana tästä lakikokonaisuudesta ja huomasin kyllä että valmistelua leimasi todella paha kiire

muutamia asioita haluan tässä nostaa esiin

ensinnäkin on loistavaa että telekuuntelu ja televalvonta on mahdollistettu lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ja sen tutkimisessa

ihan käytännön esimerkin valossa

ei se voi suinkaan heti alkuvaiheessa tietää etenkin jos on kyseessä iso juttukokonaisuus onko siinä perustekomuotoinen rikos vai törkeä tekomuotoinen rikos

se on todella tärkeätä että tämmöisiä lapseen kohdistuvia seksuaalisia rikoksia paljastetaan ja salaisten pakkokeinojen myös telekuuntelun käyttö on yksi hyvä työkalu monien muiden joukossa

nyt on esitetty että ylimääräistä tietoa voi käyttää jos rikoksista säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle

jos tätä muutosta ei olisi tehty olisimme olleet esimerkiksi sellaisessa tilanteessa joka on ihan elävästä elämästä poimittu

nykyisen lainsäädännön mukaan sitä on toki voitu käyttää hyväksi mutta jos tämä lakipaketti olisi tullut tällaisenaan ensi vuoden alussa voimaan tätä tietoa ei olisi saatu käyttää hyväksi

elikkä törkeä pahoinpitely on sellainen rikos jossa ei ole mahdollista saada lain mukaan oikeutta telekuunteluun joten se olisi jäänyt käyttämättä se tieto ja rikos todennäköisesti selvittämättä

nyt tätä tietoa voidaan hyödyntää

se on nimittäin suomalaiselle oikeusjärjestelmälle ainakin nyt ollut voi sanoa elämälle vierasta se että tämmöisiä rehellisesti laillisin pakkokeinoin saatuja tietoja ei voisi käyttää niitä ei voisi käyttää todisteena

se miten sanoisi se rehellisyys se totuuden etsiminen siinä unohtuu ja enemmän ovat nämä muotomääräykset joita oikeussaleissa tulkitaan ja veivataan

kaiken kaikkiaan kysehän on siitä että rikoksentekijöitä suojellaan heidän oikeuksiaan suojellaan

mielestäni tämän kompromissin kanssa voi elää mikä nyt on tämän ylimääräisen tiedon käytössä olemassa

kyse on peitetoiminnasta valeostosta ja ohjatusta tietolähdetoiminnasta ja sen ilmoitusvelvollisuudesta

voi sanoa että tämä ensi vuoden alussa voimaan tuleva laki pahimmillaan lopettaa täysin tällaisen poliisin järjestelmällisen tietolähdetoiminnan

siksi että poliisi ei enää voi käyttää esimerkiksi tiedottajia vakavan järjestäytyneen rikollisuuden selvittämisessä koska nämä tiedottajat joutuvat aivan todelliseen hengenvaaraan

tämä menettelytapa mitä tässä noudatettiin on tarkoin harkittu sekä perustuslakivaliokunnassa että lakivaliokunnassa ja se on täysin perusteltu

me emme puhu nyt mistään pyhäkoulusta eikä päiväkodista vaan me puhumme ammattirikollisista järjestäytyneestä rikollisuudesta joka etsii omista joukoistaan ja lähipiiristään ne käytetään nimeä kalvit tai vasikat eli tiedottajat jotka vuotavat tietoa viranomaisille

on raiskausrangaistuksia kiristetty on vainoaminen kriminalisoitu tänään tämän kyselytunnin jälkeen on hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaresta jossa jälleen parannetaan rikoksen uhrin ja todistajan oikeuksia muun muassa anonyymitodistelun kanssa

nyt hallituksen esityksessähän on seksuaalirikossäännösten tarkastelu joten siinäkin mielessä kuten edustaja naucler sanoi tämä on hyvä pelinavaus ja toivottavasti tästä syntyy hyvä lakipaketti

tässä seksuaalisessa hyväksikäytössä kontaktihan yleensä luodaan verkkomaailmassa ja sinnehän olisi saatava lisää työkaluja jotta paljastaminen ja ennaltaehkäiseminen olisi entistä helpompaa

nyt tulevan lainsäädännön mukaan näille rikollisille pitää ilmoittaa kirjallisesti viipymättä että tässä teidän tapauksessanne on käytetty tiedottajatoimintaa

samoin olen samaa mieltä että lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa minimirangaistuksia olisi syytä korottaa kuten edustaja juvonenkin on tällaisen aloitteen tehnyt kanssani

aikaisemmin tätä ei ole tarvinnut ilmoittaa mutta nyt se täytyy ilmoittaa ja voitte kuvitella minkä selvittelyn se käynnistää rikollisten piirissä kuka vuoti tiedon

mutta kysymykseni kuuluu

kun tuolla riihimäen vankilassa on menestyksekkäästi ollut tämmöinen stop ohjelma jossa on saatu muutettua seksuaalirikollisten käyttäytymistä ja nyt tilanne on aika hankala siellä tämän jatkumon kannalta niin voiko nyt luvata että se jatkuu ja myös että sitä voitaisiin laajentaa koska se on osoittautunut hyvin toimivaksi ennalta ehkäiseväksi ohjelmaksi

seuraus pahimmillaan voi olla tiedottajan hengen lähtö

olen itse ollut tutkinnanjohtajana tapauksissa joissa on surmattu ihmisiä joita on epäilty poliisin vasikoiksi

käytännön osoittaneen että tiedonhankinnan kohteet pyrkivät selvittämään tarkoin eri henkilöiden roolit ja todellisen henkilöllisyyden kun esitutkintaviranomaisen heihin kohdistamat toimenpiteet ovat paljastuneet

mikäli samassa asiassa on esimerkiksi käytetty tietolähdettä ja peitehenkilöä riittää jo toisen henkilön paljastuminen saattamaan molemmat henkilöt ja heidän läheisensä hengen ja terveyden vaaraan

arvoisa herra puhemies

siellä on kyllä huomioitu se että tuomioistuin voi harkinnanvaraisesti soveltaa myöhemmin sitä että tätä ilmoitusta ei tehdä jos se on välttämätöntä hengen ja terveyden suojaamiseksi mutta pääsääntö on se että ilmoitetaan

minäkin osaltani kannan pienen huolen siitä miksi oikeusasiamies ei ottanut tätä asiaa hoitaakseen tätä valvontaa koska oikeusasiamies on instituutiona vanha ja kunnioitettu ja suomen kansa siihen lähtökohtaisesti luottaa noin pääsääntöisesti

kun olen poliisien kanssa jutellut ainakaan he eivät uskalla ottaa sitä riskiä että he saattavat jonkun ulkopuolisen henkilön hengen ja terveyden vaaraan koska usein tietolähdetoiminnassa käytettävät henkilöt ovat aivan normaaleja tavallisia siviilejä henkilöitä

sitä kautta kun tässä todetaan että oikeusasiamiehellä ei tässä vaiheessa ollut valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen toivoisin että oikeusasiamiehen toimistossa sekä ehkä muuallakin pohdittaisiin sitä onko mahdollisuutta siirtää tämä valvontatoiminta myöhemmin oikeusasiamiehelle koska minun mielestäni se sinne ehdottomasti kuuluu

poliisi käy sen maastokätköstä hakemassa ja siitä löytyy tämän rikoksentekijän dna eli ase saadaan sidottua rikoksentekijään teknisen näytön perusteella

tähän asti on ollut hyvin helppo poliisin kirjoittaa raporttiin poliisi omien tutkimustensa perusteella löysi aseen mutta nyt tämän lain tullessa voimaan pitää kirjoittaa että poliisi on käyttänyt tässä tietolähdetoimintaa

jotenkin kummeksun sitä lähtökohtaa että nyt heitetään tämmöinen leima että viranomaiset olisivat epärehellisiä että sinne pitää joku ulkopuolinen valvoja tulla

ja jos sen aseen olinpaikkaa ei tiedä muu kuin rikoksentekijä ja tämä toinen henkilö niin voitte kuvitella mitkä ne seuraukset pahimmillaan ovat koska lähes aina kyse on järjestäytyneestä ja vakavasta rikollisuudesta

olemmeko me kohta siinä tilanteessa että kun viranomainen tekee toimenpiteen niin siinä on kohta seurakunnallinen ihmisiä valvomassa ettei tämän poloisen oikeuksia poljeta

todella mielenkiintoinen keskustelu ja olen samaa mieltä näiden edustajien kanssa tästä asiasta

tämä hallituksen esitys on hyvä koska tämmöinen kouluttautuminen on nykypäivää ja tätä lainmuutostahan on vaatinut muun muassa valtakunnansyyttäjänvirasto ja suojelupoliisi

kuten edustaja zyskowicz tuolta huusi aikaa vielä on tämän asian hoitamiseksi

nimittäin tuossa aikaisemmin on ollut tämmöisiä tapauksia että ei ole pystytty tehokkaasti puuttumaan tämmöiseen pitkäaikaiseen vainoamiseen vaan tilanne on ollut se että on jouduttu päästämään ihminen pois paikalta kun ei ole mikään rikos täyttynyt

tiedän että suojelupoliisi on saanut lisää rahoitusta ja suojelupoliisi kyllä osaa suomen tasavallassa hoitaa tehtävänsä hyvin ennalta ehkäistä näitä hankkeita ja myös paljastaa niitä

ex mies joka jatkuvasti seuraa entistä vaimoaan seisoo hänen ikkunansa ulkopuolella julkisella katualueella seuraa häntä sadan metrin päästä paikasta toiseen

mutta nyt tämän hallituksen esityksen jälkeen tällainen toiminta on rikollista koska onhan se todella kuormittavaa tällaiselle uhrille kun hän joutuu tämmöisen vainoamisen kohteeksi

mutta edustaja zyskowicz piti loistavan puheenvuoron tuossa ja siihen tarkennuksena sanoisin että tämmöinen peitetoiminta on poliisilla mahdollista toki ihan oikeassa maailmassa ja myös virtuaalimaailmassa eli netissä mutta se vaatii kyllä sitten että on joku vakava rikosepäily jo olemassa

toki se ei poissulje etteikö jotain muita rikoksia tässä täyty kuten kotirauhan rikkomista ja salakatselua ja jopa pahoinpitelyrikoksia

se ei poissulje sitä mutta se on loistavaa että tällainen pykälä on saatu etenkin kun osassa tapauksista nämä vainoajat ovat hyvin älykkäitä käyttäisin jopa ilmausta narsistisia persoonallisuuksia jotka tietävät lain tulkinnan ja lain aukot ja ovat käyttäneet häikäilemättömästi niitä hyväkseen juristiensa avustuksella mutta nyt tämä pystytään poissulkemaan

sen lisäksi pitää poliisin olla hyvin varovainen ettei yllytä ketään esimerkiksi pedofiilia siellä rikokseen vaan se poliisin oleskelu siellä on hyvin passiivista ja todella vaatii vakavan rikosepäilyn

tämä esitetty lakiesitys on moraalinormina aivan loistava siitä olen ihan yksimielisesti samaa mieltä mutta nähdäkseni se jää kylläkin vain ja ainoastaan moraalinormiksi

toivon nyt että tämä nykyinen lainsäädäntö ei enää edesauta tällaisten ihmisten vapaaksi päästämistä

hyvä juttu

ennen kaikkea ennalta estävät toimet ovat niitä joilla näitä lapsiin kohdistuvia rikoksia estetään ja siinä erilaiset järjestöt ovat tehneet loistavan työn

se on ihan loistavaa että vankiloissa tehdään vangeille nykyisin rangaistusajan suunnitelma ja se on ihan loistavaa että myös sitten tämmöinen vapauttamissuunnitelma tehdään

valiokunta katsoo että tämä on virallisen syytteen alainen kaikilta osin mutta perustellusti voidaan kysyä oliko se ihan hyvä ratkaisu koska aikaisemmin jopa työryhmät ovat esittäneet että jos se on henkilöön ammatissa kohdistuva vainoaminen se olisi silloin asianomistajarikos

sen lisäksi rangaistuksien koventaminen kun niihin yhdistetään hoito on tehokas keino sekä myös vangin vapautuessa vaarallisuusarvio

tässä valvotussa koevapaudessa on ihan hyviä elementtejä kunhan vain harkitaan keitä sinne päästetään ei vääriä henkilöitä

sitten toinen asia mikä kannattaa aina pitää mielessä sekä vesi että tieliikenteessä on se että onnettomuuksia aiheuttavat ne jotka ovat vahvasti päihtyneitä eivät useimmiten ne jotka ovat vaan lievästi päihtyneitä

näillä pystymme paljon vähentämään sen riskiä että lapset eli pojat ja tytöt nykyisin siis myös pojat ovat hyvin paljon seksuaalisen hyväksikäytön uhreina joutuvat uhreiksi

tämmöisissä tapauksissa olisin toivonut että tämä olisi ollut asianomistajarikos ja oltaisiin kysytty kohdehenkilöltä itseltään onko hän vainon kohde vai ei

se ei riitä että on panta jalassa vaan pitää olla valvontapartio joka tarvittaessa käy esimerkiksi puhalluttamassa vangin ja selvittämässä onko hän alkoholin vaikutuksen alaisena

ja vielä sitten äärikeinona jos joku rikollinen toistuvasti käyttää lapsia seksuaalisesti hyväkseen eikä vankeusrangaistuksesta ja hoidoista huolimatta parane vaan jatkaa tekojaan niin kyllä edelleen peräänkuulutan kemiallisen kastraation tekemistä ja nimenomaan pakolla ei vapaaehtoisesti

eli moraalinorminahan tämä on ihan loistava mutta käytännössä ei kyllä pidä odottaa että tällä kovinkaan suuresti tätä päihteidenkäytön ongelmaa vesiliikenteessä ratkaistaan

on ihan hyvä että on ihmisiä jotka siihen vapaaehtoisesti suostuvat mutta kuten edustaja kataja tuossa totesi pahimpia ovat ne jotka eivät siihen todellakaan vapaaehtoisesti suostu

tätä taustaa vasten meillä pitää olla mahdollisuus myös pakolliseen kemialliseen kastraatioon etenkin henkilöille jotka toistuvasti käyttävät lapsia seksuaalisesti hyväkseen

tämä suunta on ihan hyvä kunhan nyt muistetaan että tällä valvotulla koevapaudella nimenomaan autetaan vankeja vapautumaan sellaisia jotka ovat siihen valmiita eikä suinkaan säästetä vankeinhoidon varoista

arvoisa herra puhemies

pidän tätä lakialoitetta erinomaisena mutta samalla varoitan että meidän on tehtävä kokonaisarvostelu asiasta ettei tule mitään lapsuksia kuten nyt on vaarassa käydä

se että kotitalousvähennyksestä puhutaan täällä on ihan kaunis asia mutta tosiasia on kuitenkin se että suurin raha liikkuu aivan muulla osa alueella harmaassa taloudessa

käsittelen tässä puheessani lyhyesti vainoamista

niistä saatavat rangaistukset ovat lähinnä naurettavan pieniä jopa niin pieniä että esimerkiksi riihimäen vankilassa olevaa seksuaalirikollisten hoito ohjelmaa ei ehditä toteuttaa vankeusrangaistuksen aikana

hallitushan nyt esittää eri valvontaviranomaisille resursseja ja rahoja muun muassa tämmöiseen reaaliaikaiseen valvontaan sekä tutkintaan

heti alkuun täytyy sanoa että ongelmat eivät pelkästään tällä lailla valitettavasti ratkea mutta tämä on hyvä täydentämään asioita

täytyy aina muistaa että etenkin lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa seksuaalirikollisten uusimisriski on moninkertainen verrattuna keskivertorikolliseen ja tätä varten hoidon lisäksi pitää olla myös tehokas valvonta kun tällainen seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö vapautuu

ne jotka haluavat pahaa toiselle ihmiselle ne tekevät sen on meillä sitten vainoamispykälä on meillä lähestymiskielto tai ihan mikä tahansa muu he tekevät julmia väkivaltatekoja

ei pidä nyt puhua pelkästään naisista uhreina vaan yhtä lailla miehet voivat olla tämän tulevan vainoamisen uhreina väitän että aika paljoltikin

se voi olla teknistä valvontaa mutta sen pitää olla myös ihan fyysistä valvontaa ja pitää myös olla resurssit tähän valvontaan

ihan käytännön tasolla ongelmana on ollut pari asiaa mitkä nyt tässä vainoamisessa esitetään kriminalisoitaviksi

täällä puhutaan että vainoamiseen syyllistyisi se joka toistuvasti uhkaa seuraa tarkkailee ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista ja niin edelleen

pitää tehdä kokonaisuudistus ja helppo asia olisi ainakin muuttaa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa rangaistukset samansuuntaisiksi kuin aikuisiin kohdistuvissa

esimerkiksi raiskauksen minimi on vuosi vankeutta

vaikkakin vainoaja on määrätty lähestymiskieltoon hän on siitä huolimatta saattanut vaikka parinsadan metrin päässä seurata tätä uhriaan julkisella paikalla ja ei ole voinut mitään tehdä koska se ei ole ollut mitenkään kriminalisoitua

törkeässä raiskauksessa minimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta ja törkeässä lapseen kohdistuvassa seksuaalirikoksessa se on vain vuosi

kun näitä minimirangaistuksia nostettaisiin se vaikuttaisi siihen että oikeuskäytäntö ja tuomiot kaikilta osin korottuisivat

toki poliisilain perusteella on tietyissä uhkatapauksissa pystytty puuttumaan mutta valitettavasti se on muuten täysin laillista toimintaa ja näin on voinut tehdä

keskityn tässä puheenvuorossa lähinnä yhteen asiaan tässä poliisilakiuudistuksessa koska muita tulen käsittelemään tuossa pakkokeinolakiuudistuksessa kun ne ovat hyvin samankaltaisia asioita